tämän maan valtti on ollut koulutustaso ja korkea osaaminen se että jokaisen kyvyt saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön se että jokaisella lapsella nuorella on mahdollisuus kouluttautua juuri niin pitkälle kuin itse tahtoo

sen sijaan että hallitus panostaisi tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin kehuu pääministeri kuinka niukkuus lisää luovuutta

millaista luovuutta voidaan odottaa tutkijoilta ja kehittäjiltä joiden motivaatio ja toimintakyky viedään leikkauksilla kuin matto jalkojen alta

arvoisa herra puhemies

se on koulutus

elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja matti alahuhta totesi ylen ykkösaamussa tammikuussa liittyen koulutusleikkauksiin

en olisi nähnyt mielelläni näinkin merkittäviä leikkauksia

edustaja rantakankaan puheenvuoro meni osittain huumorin puolelle osittain tragikoomisuuden puolelle

koulutus ja tutkimusjärjestelmän korkea taso on innovoinnin ja hyvän tuottavuuskehityksen välttämätön ehto ja suomen oma historia on hyvä osoitus näiden painotusten ja panostusten merkityksestä

meidän suurin kritiikkimme oli näitten leikkausten painotuksessa ja niiden määrässä

kerroimme koulutusleikkausten osalta miten ne voitaisiin korvata

pyrimme kysymään noin neljä kertaa pääministeri sipilältä otatteko meidän audienssimme vastaan että voidaan keskustella miten tämä voitaisiin toisella tapaa tehdä

hän arvosteli koulutuksen leikkauksia viime kuussa toteamalla

on helppo sanoa että kaikkialta pitää säästää mutta se on myös viesti siitä että ei ole osattu tai uskallettu priorisoida

on kritisoitu sitä että yleensä poliittinen päätöksenteko on parhaimmillaan silloin kun se valmistellaan hyvin ja jos valmistellaan hutiloiden katsotaan mitä tuleman pitää niin silloin saattaa käydä semmoisia tilanteita kuin nyt on käynyt

edes sipilän hallituksen luottopakki elinkeinoelämä ei peukuta koulutukseen kohdistuvia ylimitoitettuja leikkauksia

miksi hallitus pitää jääräpäisesti kiinni yhdestä kaikkein typerimmistä päätöksistään vaikka se on todistettavasti voinut pakittaa niissä jo aikaisemmin

koulutusleikkaukset ovat takatalvi orastavalle talouskasvulle kun uudelleen kouluttautuminen täydennyskoulutus ja korkea osaaminen menettävät jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnassa

aivan lopuksi

toivon syvästi että myös hallitus ymmärtää sen

suomen hallituksen keskeisin mantra tuntuu olevan se että vienti pitää saada vetämään hinnalla millä hyvänsä tuotteella millä hyvänsä

lopputuloksena olivat iso osa tästäkin salista saattaa muistaa kiinalaiset valurautapannut jotka menivät kahtia kun niitä yritti vähän käyttää ja tuli pieni kolhu

maon tapaan koulutuksesta tieteestä tutkimuksesta leikkaamalla hallitus näyttää valinneen sen kiinalaisen valurautapannuviennin sen sijaan että yritettäisiin kilpailla markkinaosuuksista mahdollisimman hyvillä ja korkealaatuisilla tuotteilla joilla on kansainvälisillä markkinoilla aitoa kysyntää

kiinalaisen teräksen hinta tuoreimpien tietojen mukaan on tälläkin hetkellä halvempaa kuin kaali joten kannattaa miettiä kaksi kertaa mitä yrittää viedä ja ketä vastaan kilpailla

arvoisa rouva puhemies

jos katsotaan puhtaasti hintakilpailukykyä esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkijan pekka sauramon alkuvuodesta tekemien laskelmien mukaan yksikkötyökustannukset ovat samalla tasolla kun ruotsissa ja matalammat kuin saksassa

hintakilpailukyky on tietenkin tärkeä mutta hintakilpailukyvyn nimissä tehtävät toimet pahentavat ainoan pinnan päällä olevan sektorin eli julkisen sektorin tilannetta eivätkä ne nosta öljytuotteiden jalostusarvoa tai luo nokian kaltaisia tuotteita joita maailma haluaa ostaa hinnasta viis

eduskunta edellyttää että hallitus myöntää suomalaisen maatalouden tukemiseksi maa ja metsätalousministeriön esittämän kriisipaketin ja ryhtyy samalla rakenteellisiin uudistuksiin suomalaisen maataloustuotannon kehittämiseksi ja sen kannattavuuden parantamiseksi

voitaisiinko myös suomessa ajatella että syöttötariffi ulotetaan myös pienimuotoisimman energiantuotannon tukemiseen

jos esimerkiksi pienimuotoinen yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto olisi kannattavaa myös kiertotalous ottaisi aimo loikan eteenpäin

ylivuotiset heinät korjuupuut ja eläinten jätteet ovat arvokasta raaka ainetta jos mahdollistamme niiden kannattavan käytön myös energiantuotannossa

nettomittarointi mahdollistaa energiankäytön reaaliaikaisen seurannan ja jos isännät ja emännät saisivat kunnollisen korvauksen verkkoon syöttämästään ylimääräisestä sähköstä toisi se lisää tuloja ja kehittäisi energiatehokkuutta

arvoisa rouva puhemies

tänäänkin tässä salissa on puhuttu moneen otteeseen myös biokaasusta

uskon että tämän esityksen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ja biotalouteen ovat sen verran merkittäviä että ne riittäisivät kattamaan käyttövoimaverosta saadut tuotot

miten olisi ennen kaikkea pienten yritysten kohdalla ajatus siitä että jos minä vaikka palkkaisin yhden henkilön firmana yhden henkilön niin saisin hänestä koituvat sivukulut vuodeksi pois

tämä auttaisi hyvin paljon nimenomaan pieniä yrityksiä kasvamaan ja auttaisi työllisyystilanteeseen huomattavasti

arvoisa herra puhemies

itsekin nousin tänne pönttöön sanomaan muutaman sanan edustaja hoskosen innoittamana

mielestäni edustaja hoskonen nosti esille erittäin hyviä huolenaiheita ja sen lisäksi että tänne pönttöön tulen puhumaan asioista niin keskustelen hieman edustaja hoskosen kanssa myös kasvotusten mies miehelle ja uskon että asiat keskustellen kasvotusten ja kohdatenkin selventävät eri puolueiden eri ihmisten ajatusmaailmoja

se mitä myös edustaja heinäluoma sanoi aikaisemmin että nykyinen hallitus ottaa enemmän velkaa yli puoli miljardia euroa kuin tämän vuoden budjetissa on pitää paikkansa

toki ymmärrän myös sen vasta argumentin tähän että turvapaikanhakijoiden lisääntynyt määrä on yksi pieni selittävä tekijä tässä näin minkä takia hallitus ottaa enemmän myös velkaa kuin se itse tahtoisi

erot eri puolueiden välillä lähtevät siitä millä tapaa tuota velkaantumistahtia pyritään taklaamaan miten se saadaan käännettyä kestävämmälle tasolle

toivon että hallituspuolueissakin ehkä mietitään kuutta seikkaa mitkä vihreät kokevat uhkana sille että velkaantumisaste budjettialijäämät vain kasvavat huolimatta hallituksen tavoitteesta

täällä monta kertaa olen kuullut väitettävän että valtiontalous toimii kuin kotitalous

se että pyritään ikään kuin tekemään makropolitiikkaa mikropolitiikan lainalaisuuksilla on valitettavasti vain puoskarointia se on vain puoskarointia

ymmärrän että on helppoa populismin keinoin vertauskuvien keinoin saada viestiään eteenpäin mutta toivoisin tässä salissa keskusteltavan myös faktoista

ja fakta on myös se että kun valtio leikkaa menojaan se leikkaa myös tulojaan ja tähän liittyy se ajatus mitä muun muassa julkisen talouden suunnitelman osalta itsekin korostin

kun työttömyys kasvaa verotulot vähentyvät vielä enemmänkin ja työttömyydestä koituvat kustannukset myös kasvavat ja kun ihmisten käytettävissä olevat tulot pienentyvät myös toimeentulotukimenot kasvavat

se olisi hyvin tärkeätä että tässä salissa tunnustetaan myös kokonaiskysynnän merkitys niin euroalueella kuin myös suomessa

ette kovin montaa mutta joka ikinen kauppa joka ikinen liike minne oikeastaan menette kärsii hallituksen liian kireästä suhdanteita kärjistävästä finanssipolitiikasta

mutta kun katsotaan sitä kuinka paljon kotimaisia euroja menee ylipäätään mihin tahansa liikkeisiin niin mitä vähemmän niitä euroja sinne liikkeisiin tulee sitä vähemmän ne yritykset pystyvät työllistämään investoimaan niitten kannattavuus heikentyy ja se jatkaa vain tätä talouden negatiivista kierrettä minkä aikaisemmin tässä mainitsin

edustaja hoskonen sanoi aivan oikein ja toi aivan oikein sen huolen siitä että jos korot yhtäkkiä lähtevät nousemaan niin miten käy tavallisille ihmisille joilla on paljon velkaa joilla on asunnot

ohjauskorkoa laskettiin vaikka samaan aikaan irlannissa ja muistaakseni myös portugalissa ja espanjassakin talous ylikuumeni

siinä vaiheessa ohjauskorkoa pitäisi pystyä nostamaan mutta sitä laskettiin jotta euroopan sairas mies saksa pääsisi jaloilleen

tämä pitää pystyä muistamaan kun puhutaan saksasta että se ei ole vain ja ainoastaan ne rakenneuudistukset mitä on tehty mitä suomessakin pitää tehdä

siinä ovat ne suhdannetekijät siinä ovat myös ne rakennetekijät ja myös se että kun ollaan yhteisen rahapolitiikan piirissä niin miten se yhteinen rahapolitiikka vaikuttaa

minäpä veikkaan että suomesta ei löydy kovin montaa yhtä taitavaa sahuria kuin edustaja hakkarainen jonka käsien osaamista ja taitoa arvostan myös minä en älä veikkaa että suomesta kovin monta yhtä taitavaa sahuriamomassa löydä levy eikä kovin montaa semmoista ihmistä joka on mennyt muun muassa ympäri maailmaa opettamaan miten sahojen teriä viritetään ja vienyt suomalaista osaamista esimerkin kautta latinalaiseen amerikkaan muun muassa tai semmoista ihmistä joka tietää kuinka paljon maksaa ihmisten työllistäminen ja tälläkin hetkellä tosiaan yrityksenne maksaa ihmisille palkkaa

tahdon vain sanoa sen että kun mietitään niitä investointeja sanoitte edustaja hakkarainen aivan oikein mitä pitää pystyä miettimään niin jos tänne halutaan houkutella euroja niin kun yrittäjä tai mikä tahansa isompi firma miettii minne sijoitetaan ensimmäisenä katsotaan että onko meidän tuotteellemme kysyntää

eikö näin

toinen asia totta kai sitten on myös se mitä tapahtuu pitkällä aikajänteellä koulutetulle työvoimalle

jos yhteiskunta repeää liitoksistaan jos jatkuvasti on työtaisteluja lakkoja epävakautta mitä siinä vaiheessa miettii pitkäaikaista investointia harkitseva firma

siinä vaadittiin että nämä rahat myönnetään nimenomaan vesitaseen hallintaan ja vesien puhdistamiseen tarvittaviin investointeihin ja kaivoksen alasajoon

kenties edustaja juhantalo tai edustaja korhonen pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin mitkä aikaisemmin omassa puheenvuorossani toin esille kaivoksen ongelmista ja sanon vain sen että terrafame group oy on omassakin lausunnossaan sanonut näistä prosesseista että on lupaavia tuloksia mutta mitään vakuuksia ei voida antaa siitä miten tämä prosessi tulee toimimaan jatkossa puhumattakaan siitä kun kaivos toimii täydellä teholla

arvoisa rouva puhemies

ehkä nimenomaan juuri sen takia että vesitase ei ole hallinnassa ei ole tietoa miten vesien puhdistus saadaan kunnolla hoidettua ja prosesseista ei ole mitään muuta kuin lupaavia tuloksia juridista varmuutta ei ole tai juridinen pohja horjuu kuin suomalainen mies juhannusyössä tällä hetkellä

olin vielä äsken siinä ymmärryksessä että vanha menettelytapa pitää paikkansa ja siksi nousin jo tänne valmiiksi pitämään puheenvuoroani enkä voinut vastauspuheenvuorossani sanoa asiaani

edustaja mäkelä niin aalto vastaa kuin hänelle huudetaan ja vastaa nimenomaan seuraavaksi tähän vihreiden näkemykseen miten tähän maahanmuuttokysymykseen miten siihen pitäisi suhtautua

tahdon myös sanoa sen että voidaan katsoa myös eduskunnan asiakirjoista miten edellisessä puheenvuorossani neljään viiteen kertaan kehuin monella eri tavoin muun muassa edustaja hakkaraista hänen osaamistaan

pitkään on tunnettu ja jos edustaja hakkarainen käyttää tapansa mukaan hauskoja vitsejä ja vertauskuvia ja sitaatteja väyrysestä sun muuta niin se yleensä johtaa siihen että vähän tulee naurunpurkauksiakin

ehkä kaikkein tärkein asia mistä uskonkin että kaikki täällä salissa ovat aika samaa mieltä on se että kun tänne suomeen tulee turvapaikanhakijoita

suomeenhan tulee maahanmuuttajia

siis se ei ole mikään yksi nippu ihmisiä tänne tulee turvapaikanhakijoita kiintiöpakolaisia tänne tullaan monen eri syyn takia ihmisiä muuttaa työn perässä rakkauden perässä ja koko tämän laajan heterogeenisen joukon nimittäminen vain maahanmuuttajiksi ei tee oikeutta asian todelliselle laidalle

mitä tulee turvapaikanhakijoihin niin kaikkein tärkeintähän on se että kotoutuminen alkaa välittömästi heti kun ihminen saapuu suomeen

aivan oikein siellä tapahtui saman tien suomen kielen opetusta miehet tekivät siellä lumitöitä ihmiset auttoivat toisiaan ja välittömästi arkirytmi lähti jo pyörimään